jotta emme joutuisi tämän lakiesityksen takia tilanteeseen jossa isänmaan edun takia joku joutuu rikkomaan voimassa olevaa lakia teen lakiin seuraavan lausumaehdotuksen

nykyisin voimassa oleva lainsäädäntö antaa hakijalle mahdollisuuden pitkittää maasta poistamista kun valituksen peruuttamisen jälkeen uusintahakemukseen tehdystä uudesta käännyttämispäätöksestä voi tehdä uudelleen valituksen hallintotuomioistuimelle ja lisäksi hakemuksen keskeyttää käännyttämisen täytäntöönpano

eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa ampumaratalain toteutumista käytännössä ja reagoi mikäli ampumaharrastukselle ampumaurheilulle ja hiihdolle reserviläisammunnoille tai metsästykselle tulee kohtuutonta haittaa ampumaratalain täytäntöönpanosta

asia on valituksen peruuttamisen jälkeen voinut tulla taas uudelleen tuomioistuimeen eikä edellistä lainvoimaista käännytyspäätöstä ole vakiintuneen käytännön vuoksi pantu täytäntöön

tällainen edestakainen valitusmahdollisuus kuormittaa kohtuuttomasti oikeuslaitostamme ja saattaa syrjäyttää ja pitkittää monia muita oikeuden päätöstä odottavia asioita

arvoisa puhemies

nämä perustelut ovat tulleet puolustusvoimain taholta reserviläisten taholta ja voin tässä todeta että itse en näitä keksinyt vaan toimin ikään kuin välikätenä kannoin huolta asiasta joka on tyystin unohtunut

jos joku pitää näitä hassuina niin sille minä en mahda mitään mutta maassamme on henkilöitä jotka ottavat tämän asian todella vakavasti

arvoisa herra puhemies

mielestäni kun tällä hetkellä suurpetoja karhuja ja susia joudutaan lopettamaan poliisilain perusteella asutuskeskuksissa talojen takapihoille ja omenapuiden juureen niin suurpetopolitiikassamme on jotain pahasti pielessä

jos suurpetopolitiikkaamme ei korjata ja nykyinen meno jatkuu lisääntyy petojen määrä entisestään

onko hallituksella tarkoituksena kasvattaa suurpetokantoja ja sitä kautta lisätä entisestään petovahinkokorvauksia vai onko järkevämpää toimia päinvastoin eli ryhtyä leikkaamaan ylisuuria suurpetokantoja

jos hallitus päätyy vähentämään korvausmenoja niin kysyn

arvoisa puhemies

jos ja kun meillä on voimassa laki jota ei kyetä tilanteessa muuttamaan niin on erittäin vaarallista lähteä eduskunnan salissa sanomaan ja puhumaan siitä että tällaisen tilanteen tullen kierrettäisiin lakia tai käytettäisiin jotain muuta

käsitykseni mukaan rangaistuksella tavoitellaan sitä että rangaistava ottaa opikseen saamastaan rangaistuksesta ja lopettaa oikeuden vastaisen toimintansa

ruohonen lerner puhui puheenvuorossaan näistä urakkarakentamisista ja rakennuttajan pitkistä ketjuista jossa on pääurakoitsija ja useita aliurakoitsijoita

erityisesti vankeusrangaistus vaikuttaa erityisestävyyden kautta jolloin rangaistuksen saanut eristetään muusta yhteiskunnasta rangaistuslaitokseen ja hän ei voi jatkaa rikollista toimintaansa

tilanteessa jossa näitä joukkoja joudutaan perustamaan joko harjoitellaan niiden perustamista taikka joudutaan ihan tosiasiassa perustamaan pelkään pahoin että meillä ei ole aikaa säätää lakia joka oikeuttaisi tämän

nyt kysynkin ministeriltä oletteko hallituksessa miettinyt sitä olisiko syytä ryhtyä vastuuttamaan pääurakoitsijoita nykyistä tiiviimmin elikkä pääurakan haltija vastaisi kaikista urakkaketjun rakentajien mahdollisista virheistä ja tätä vastuuta laajennettaisiin

kun oikeudenvastaisesta teosta langetetaan ehdoton vankeusrangaistus toimii rangaistus ikään kuin pelotteena muille ja tätä sanotaan yleisestävyydeksi

jos ollaan tilanteessa jossa meillä ei ole voimassa olevaa lakia niin silloin lakia joudutaan joko venyttämään tulkitsemaan tai rikkomaan ja siihen ei voi ketään kyllä kehottaa

rattijuopumuksista ja tärkeistä rattijuopumuksista langetetut rangaistukset ovat usein rangaistusasteikon alapäästä jolloin rangaistava ei välttämättä miellä saamaansa rangaistusta edes rangaistukseksi

saamani tiedon mukaan erään oikeustalon ulkopuolella juuri istunnosta tulleet nuorukaiset olivat ylpeilleet saamallaan ehdollisella vankeusrangaistuksella ja todenneet että eihän tämä tunnu missään

kun kynnys langettaa ehdottomia vankeusrangaistuksia nousee korkealle langetetaan rangaistukseksi ehdollisia vankeusrangaistuksia taikka sakkoa

jos rangaistuksen saanut ei koe saamaansa tuomiota edes rangaistukseksi vaan pikemminkin ylpeilee sillä on ainakin minun mielestäni rangaistus menettänyt merkityksensä

kun rangaistus menettää merkityksensä tunnusmerkistön täyttävästä teosta tulee kansan mielestä laillinen vaikka voimassa olevassa laissa teko pysyykin rangaistavana

alkoholin vaikutuksena ajaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla näyttää jo nyt olevan pikemminkin jonkinlainen kansanhuvi kuin suomessa voimassa olevan lain rikkomista

jäi tuossa edellisessä puheenvuorossa mainitsematta tai ottamatta esille sellainen seikka että kun monissa puheenvuorossa on korostettu sitä metsästäjien tekemää luonnonsuojelutyötä ja riistanhoitotyötä niin se on ihan kiistatonta sen myöntävät kaikki

arvoisa herra puhemies

metsästäjillä ei ole mitään näitä kansallispuistoja vastaan niin kauan kuin näissä kansallispuistoissa säilyy metsästäjillä myöskin oikeudet liikkua ja harrastaa

arvoisa herra puhemies

jos ja kun leviää sellainen ennakkotieto että kun kansallispuisto perustetaan niin se merkitsee automaattisesti metsästyksen kieltämistä tiedän että omalla kotiseudullani tuolla etelä pohjanmaalla suunnitellaan ainakin kahta kansallispuistoa ja jo nyt on tällainen vastakkainasettelu alkanut siellä esiintymään niin pelkään pahoin että jos tällainen tieto metsästysoikeuden menettämisestä tulee julki siellä blokkiudutaan entistä enemmän

kansalaisaloitteen sisältö on tulkinnanvarainen

aloitteessa puhutaan ensin vakavaan rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen maasta karkottamisesta ja sitten pelkästään rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen maahanmuuttajan karkottamisesta

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni se ei ole kenenkään etujen mukaista

eduskunta tuntee tarvetta keskustella asiasta ja jos siihen ei anneta mahdollisuutta ennen päätöksentekoa niin sitten päätöksenteon jälkeen ja pahimmassa tapauksessa joudutaan tällaiseen erittäin ikävään keskusteluun

myöskin tällaiset kansallispuistot pitäisi yksissä tuumin kyetä järjestämään niin että siellä pystyisivät metsästäjät myöskin harrastamaan sitä omaa lajiaan

jos halutaan karkottaa ylipäätään rikokseen syyllistyneet niin käsitykseni mukaan lakialoitteen tarkoittama karkottaminen koskisi kaikkia muita paitsi rikkomus nimikkeellä käsiteltäviä lieviä tekoja

tuskin nyt on kenenkään etujen mukaista tällaisista asioista puhua mutta jos olisi tuotu tämä asia saliin ja puhuttu ennen päätöksentekoa selväksi niin tältä olisi vältytty

näin jopa suuremmat ylinopeudetkin esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen olisivat peruste karkottaa henkilö maasta

mielestäni karkottaminen on perusteltua ja puolusteltua silloin kun henkilön todetaan syyllistyneen rikokseen josta langetettava minimirangaistus on esimerkiksi vuosi vankeutta taikka henkilö on syyllistynyt toistuvasti rikoksiin

mikäli tarvitaan akuuttia hoitoa ja apua ketään ei nykykäytännönkään mukaan jätetä terveyskeskuksen ulkopuolelle ilman hoitoa

tuollaiseen tekoon ei enää syyllistytä sattumalta ja vahingossa vaan teko taikka teot edellyttävät tarkoitushakuisuutta ja tällöin tekijän täytyy ymmärtää rikkovansa teollaan suomen lakeja ja asetuksia

tässä lakiesityksessä on kyse siitä että ilman vaadittavia matkustusasiakirjoja maahamme tulleet hoidetaan samalla tavalla kuin maassamme laillisesti olevat kansainvälistä suojelua saavat turvapaikanhakijat

jos ja kun tekijän tahto on suhtautua hyväksyvästi lakiemme rikkomiseen eikä teko ole vähäinen osoittaa se tekijässä selvää piittaamattomuutta yhteiskuntamme tukena olevia lakeja ja oikeusjärjestelmäämme kohtaan

tämän takia ainakin minä ajattelen että laittomasti maahan tulleet henkilöt hoidetaan samalla tavalla kuin laillisesti maassa olevat ja laillisesti maahan tulleet

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

muissakin oikeuskäytännöissä tehdään rajaa lailliselle ja laittomalle toiminnalle joten mielestäni on aiheellista kysyä minkä takia tässä ei toimita samalla tavalla

oikein

me olemme vastustaneet niin sanottua turvapaikkaturismia ja vastustamme myös terveysturismia silloin kun matka ei tapahdu voimassa olevan lain mukaan ja tulijalta puuttuvat vieläpä tarvittavat matkustusasiakirjatkin

jos laki hyväksytään avaamme sairaalamme ja terveyskeskuksemme kaikille tulijoille riippumatta tulijan taustoista

salissa on useissa puheenvuoroissa viitattu siihen millaisia vaikutuksia tuolla merkinnällä ehkä mahdollisesti tulevaisuudessa saattaisi olla

tämän takia ainakin minä pelkään pahoin että laki toimii vetovoimatekijänä ulkomaisille erikoissairaanhoitoa vaativille potilaille jotka on otettava sairaanhoidon jonoon vaikka hoidettavia olisi omastakin takaa

miksi kirjaus on lakitekstiin tehty

edustaja rajamäki luetteli joukon lukuja niistä tapauksista joita on tässä aivan kotimaamme rajojen ulkopuolella

tätä taustaa vasten tarkasteltuna tuntuukin oudolta väittää että metsäteollisuutemme puuhuolto vaarantuu jos hakkeen tukiin ei tehdä leikkauksia

lienee päivänselvää että teollisuutemme saa rakentaa monta tehdasta jotta puun kulutus olisi vuotuisen kasvun kanssa tasoissa

jos laki tulee voimaan esitetyssä muodossa vaikeutuu monen kotimaista uusiutuvaa ener giaa hyödyntävän yrittäjän toiminta

arvoisa herra puhemies

ensiksi minä kiitän ministeri tuomiojaa pitkästä ja selventävästä vastauksesta vaikka hän ei täällä paikalla olekaan kun ministeri selosti sitä minkä vuoksi afganistanin huumeviljelmiä ei voida suoraan ilmasta tuhota esimerkiksi myrkyttämällä

lakiesityksen ongelmat eivät kohdistu pelkästään hakeyrittäjien aseman vaikeutumiseen vaan ongelmia kohdentuu myös toisaalle sillä lakiesityksessä todetaan

minä en kuitenkaan tyydy tarkastelemaan huumeongelmaa pelkästään afgaanien näkökulmasta vaan haluan tuoda keskusteluun myös sen millainen merkitys afgaa nien huumetaloudella on ympäröivälle maailmalle

syöttötariffijärjestelmään kuuluvissa metsähakevoimaloissa esitys lisäisi jonkin verran kustannuksia kun polttoainekirjanpidossa ja seurantajärjestelmässä olisi tarkemmin seurattava metsähakejakeiden raaka aineita ja maksatushakemuksen yhteydessä olisi toimitettava lisätietoja metsähakkeesta nykytilaan verrattuna sekä hyväksymispäätökseen haettava muutosta

kuinka moni ihminen menehtyy ja kuinka monen ihmisen elämä sortuu lopullisesti raiteiltaan vain sen takia että afgaanien oopiumiviljelmiä ei voida tuhota koska samalla tuhottaisiin heidän elantonsa

myös sähkön tuottajien todentamiskustannukset kasvaisivat jonkin verran

arvoisa herra puhemies

on vähintäänkin kaksinaismoralistista ajatella että antaa afgaaniviljelijän leikellä unikkojaan ja hoitaa viljelmiään ja euroopassa huumepoliisit jahtaavat onnettomia narkomaaneja ja yhteiskuntien rahaa palaa huumeidenvastaisessa taistelussa

arvoisa puhemies

esittelytekstissään edustaja saarakkala toi esille apulaisoikeuskanslerin päätöksen jossa apulaisoikeuskansleri suhtautuu korostetun kriittisesti kouluissamme harjoitettaviin uskonnollisiin tapahtumiin

mielestäni huomattavasti järkevämpää ja laajemmin ajatellen myös kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaampaa olisi tuhota afgaanien huumeviljelmät mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja avustaa heidät viljelemään huumepelloillaan ruokaa ja ravintoa omalle kansalleen

tässä on käytetty monta hyvää puheenvuoroa aseitten säilytyksistä ja hankkimisista minä kiinnitän omassa puheenvuorossani huomiota lähinnä tähän säilytyspuoleen

suunnitelman tarkoituksena on antaa susien luontaisesti levitä yhä laajemmille alueille maassamme

jos teollisuutemme on huolissaan puuraaka aineen saatavuudesta ongelma on ratkaistavissa sillä että laitetaan puun kuutiohinta kohdilleen

enää ei ampuma aseen säilyttäminen olisi mahdollista siten että aseen osaa säilytettäisiin muusta aseesta erillään niin ettei irrallaan säilytettävä osa eikä muu osa aseesta olisi lukittu

apulaisoikeuskanslerin mielestä uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat ja kokonaan uskonnottomat yksilöt kärsivät negatiivisen ja positiivisen uskonnonvapauden kannalta niin paljon tietyn vakaumuksen ohjaamista tapahtumista että näiden tapahtumien järjestäminen pitäisi lopettaa

vastustusta pyritään lieventämään maksamalla alueen asukkaille erikoista sietopalkkiota

kuinka pitkällä tällaisen sietopalkkion maksaminen ministeriössä on

tämä lienee tulkittavissa niin että asetta saa säilyttää vain kasattuna ja lukittuna taikka yhden aseen osan ei kuitenkaan äänenvaimentimen on oltava lukitussa paikassa ja muun osan aseesta sellaisessa tilassa josta sitä ei löydetä ja voida anastaa

arvoisa herra puhemies

apulaisoikeuskansleri perustelee ratkaisuaan myös sillä että enemmistön näkemykset eivät saa demokratiassa aina voittaa

minä ja moni muu hämmästelemme sitä minkä takia teollisuutemme tuo puuta ulkomailta kun sitä kasvaa kotimaassakin yli tämänhetkisen oman tarpeen

muutamia niin sanottuja valuvikojakin lakiin kätkeytyy

erityisen mielenkiintoinen tilanne tulee silloin kun luvanhaltijalla on säilytettävänä erityisen vaarallinen ampuma ase tai yhteensä enemmän kuin viisi ampuma asetta

muistamani mukaan samoihin aikoihin taisi olla peräti samana päivänä apulaisoikeuskansleri otti myös kantaa siihen että työtehtävissä olevalla naisella on oikeus uskonnollisten syiden perusteella pitää työssään huivia

mielestäni tuohon lauseeseen olisi lisättävä sanat

jos se ei aiheuta esitutkinnalle kohtuutonta viivytystä

perustelen esitystäni sillä että jos henkilö otetaan kiinni rikoksesta epäiltynä hänelle muodostuu oikeus käyttää lakitekstissä mainittua valitsemaansa avustajaa

mielestäni teollisuutemme tulisi kantaa puun riittävyyden sijasta huolta teidemme kunnosta

kuinka toimitaan siinä tilanteessa jossa epäilty ilmoittaa avustajansa nimen ja vaikka puhelinnumeron ja jos tämä kyseinen avustaja on sattumoisin vaikka viikkojen mittaisella ulkomaanmatkalla niin kuinka esitutkinnassa toimitaan

teidemme kunnon pettäminen on mielestäni paljon todennäköisempää kuin se että raakapuu loppuu taikka sen saatavuus muutoin vaikeutuisi

mielestäni apulaisoikeuskanslerin ratkaisu on ristiriitainen sillä ensimmäisessä ratkaisussa ei hänen mielestään saisi uskonnonvapauteen vedoten vaatia kristillisten perinteiden vaalimista mutta jälkimmäisessä tapauksessa työntekijällä on oikeus vedota samoihin periaatteisiin ja pitää työtehtävässään huivia

yritän luntata etten sanoisi väärin

kiinni otettua saatetaan esittää pidätettäväksi ja näin muodoin alkavat määräajat kulua riippumatta siitä saadaanko epäiltyä kuulla kun ei ole paikalla hänen valitsemaansa avustajaa

aselupien päähaltija voi olla vaikka työmatkalla viikon poissa kotoaan ja viikolla joku tarvitsee yhtä asetta esimerkiksi metsästykseen

näillä sanoilla arvoisa herra puhemies totean lopuksi että mielestäni lakiesitys on huono eikä sitä tule esitetyssä muodossa hyväksyä

epäilty voi lakiin vedoten ilmoittaa että hänen valitsemansa avustaja on henkilö x ja jos tätä kyseistä avustajaa ei saada paikalle hän ei lausu kuulusteluissa sanaakaan

ongelma on siinä että jos aselupien varsinainen haltija pitää asekaapin avaimet itsellään kukaan muu ei hänen poissa ollessaan pääse ottamaan kaapista asetta

tällaisten tilanteiden välttämiseksi tulisi pykälässä olla maininta siitä että avustajan saaminen esitutkintaan ei saa aiheuttaa tutkinnalle kohtuutonta viivytystä